ampuma aselaissahan aseen saannin yleisenä edellytyksenä kaikkien ampuma aseitten kohdalla on se että on olemassa perusteltu hyväksyttävä peruste hankkia se ase

jos ajatellaan näitä ikäviä tapahtumia niin jokelassa kuin kauhajoellakin niin kummassakaan tapauksessa tälle ampujalle silloin kun hän on hakenut aseelle lupaa ei ole ollut perustetta myöntää sellaista asetta nimenomaan ensimmäisenä aseena äärimmäisen tulivoimaista nopeaa vaikkakaan ei järeää asetta

ensinnäkin se aliarvioi äänestäjiä että heidän päätöksiinsä voidaan vaikuttaa tällä tavalla ja jos kysyy keltä tahansa politiikan analyytikolta niin kaikki ovat sitä mieltä että yhtenä yksittäisenä asiana kaikkein eniten vaalitulokseen vaikutti sakn mainos jolloin te voitte sieltä kysyä kuka sen on maksanut

arvoisa puhemies

kuitenkin tämmöisellä pienikaliiberisella puoliautomaattipistoolilla pystyy minuutin aikana ampumaan kymmeniä kymmeniä lau kauksia jos lippaat on valmiiksi panostettu

enkä tahdo tällä sanoa sitä että minulla olisi mitään ay liikkeen antamaa vaalirahoitusta vastaan ei todellakaan eikä ole myöskään sitä vastaan että yritykset antavat rahoitusta eikä etenkään sitä vastaan että yksityiset henkilöt antavat mutta sillä että teidän ratkaisunne tähän asiaan on että mennään pitkiin listoihin te veisitte äänestäjiltä oikeuden valita edustajansa

en osallistu tähän edelliseen määritelmäkeskusteluun mutta mielestäni avainkysymys tässä asiassa on se onko parempi että kansainvälinen yhteisö pyrkii aktiivisesti toimimaan afganistanissa vai että kansainvälinen yhteisö poistuu sieltä ja jättää sen oman onnensa nojaan

minusta on aivan päivänselvää jos katsotaan ihmisoikeusnäkökulmasta erityisesti naisten ja lasten oikeuksien näkökulmasta että kansainvälinen yhteisö ei voi jättää sitä maata yksin ei myöskään siitä näkökulmasta katsottuna mitkä olisivat ne siitä aiheutuvat turvallisuusriskit lähiympäristölle jotka mahdollisesti saattavat laajentua myöskin laajemmalle

esimerkiksi ruotsissa suuri osa äänestäjistä ei edes tiedä ketkä heidän äänillään tulevat eduskuntaan valituiksi miten he ottavat yhteyttä omaan edustajaansa

haluan myöskin erikseen kiittää tässä yhteydessä edustaja tossavaista edustaja torniaista ja edustaja kärnää jotka olivat yhdessä minun kanssani tänne aloitteeseen keräämässä nimiä

tähän suvivirsiasiaan haluaisin sen myöskin todeta että oli oikein hyvä että perustuslakivaliokunta asiaan tarttui

millä tavalla sitä varmasti täytyy tapauskohtaisesti harkita ja kaikkihan toivovat että kehitys menisi siellä positiiviseen suuntaan mutta aivan kuten ed

tässä on puhuttu jo paljon tämän asian oikeudellisesta puolesta eikä minulla siihen ole mitään lisättävää mutta sanoisinko asian poliittinen tai yhteiskuntapoliittinen puoli on myöskin huomattava

toki on niin että kun asioita muutetaan niin eihän niille koskaan ensimmäisellä kertaa jakamatonta kannatusta saa mutta tässä on kuitenkin hyvä pohja viedä tätä asiaa eteenpäin

silloin kun tämä ratkaisu tuli että tätä suvivirttä ei saa soittaa niin helposti kansan keskuudessa se tulkinta oli sellainen että olisi jotenkin maahanmuuttajista lähtöisin tämä ajatus että tämä menee tähän ja silloin ikään kuin luodaan täysin tarpeetonta vastakkainasettelua helposti kantaväestön ja maahanmuuttajien välille kun ymmärtääkseni kyse ei nimenomaan siitä ollut

uskon ja toivon että sivistysvaliokunta ottaa tämän asian vakavasti ja myöskin kiirehtii tämän järjestelmän käyttöönottoa

korkeaoja täällä hyvin kertoi mitä se tarkoittaa

näen myöskin sen niin että suomi osana kansainvälistä yhteisöä on myöskin kantamassa oman vastuunsa ja ne päätökset sitten aina erikseen tehdään millä tavalla osallistutaan

arvoisa puhemies

valitettavasti olin osan aikaa pois salista kun täällä edustaja kantola hallintoneuvoston puheenjohtaja käytti puheenvuoron mutta jos oikein ymmärsin koska tosiaan vain osittain sen kuulin tässä oli ollut vähän kritiikkiä valiokunnan suuntaan sikäli että valiokunta olisi toiminut vähän ikään kuin ohjelmaneuvostona

mutta emme voi välttää sitä vastuuta joka tässä tilanteessa on

kun kerta valtion taloudellinen tilanne on näin vakava pitää myöskin ne rahat jotka käytetään myöskin työllistämisen hyväksi käyttää tehokkaasti

tämäntyyppisten asioiden alasampuminen tässä yhteiskunnassa on kyllä kokonaisuuden kannalta järkevää

hakolan puheenvuoroon siinä että kyllä kaiken avainasia on se että sinne saadaan muuta kannattavampaa liiketoimintaa kuin tämä huumeviljely koska niin kauan kuin tämä asia ei ratkea ei ole kovin hyvää odotettavissa

sen takia on juuri oikein toimittu niin että on aikaistettu niitä investointeja jotka muutenkin olisivat edessä on korotettu työllisyysmäärärahoja kohdennetaan ne vastavalmistuneisiin nuoriin ja hiljattain työttömäksi jääneisiin ja ennen kaikkea on parannettu iltaopiskelijoiden tilannetta sen suhteen että he voivat jatkaa ammatillista koulutusta eikä heitä pakoteta enää työvoimapoliittiseen koulutukseen kuten demarien aikana

toisena asiana tämä viimeaikainen keskustelu siitä että yksittäiset säästöt todettaisiin perustuslain vastaisiksi

haluaisin tästä sanoa kyllä sen mitä tähän kanavaprofiililausuntoon ja tutkimukseen tulee että ensinnäkin se on varsin lievä ja tavallaan seurattava asia kun tässä on tästä seuraamisesta paljon puhuttu

nimittäin kun maakuntakeskusvetoisesti ruvetaan toisen asteen koulutusta ja koko terveydenhoitoa järjestämään niin se ei ole pienemmille kaupungeille kyllä kaksinen vaihtoehto sen voi arvata kyllä kuinka siinä käy

sitä pidän kyllä todella ikävä keskusteluna ja tätä myöskin koko kansakunnan kohtalon kannalta aivan avainasiana että jos säästöt jotka jo sataman ryöstön

varmaan näitä yksityiskohtia tulee hioa ja tämä on tietysti keskustelun avaus mutta selvä tahdonilmaisu kuitenkin sen puolesta että koulutusviennistä tehdään meille uusi vahvuusalue jolla myöskin osittain rahoitetaan suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan jatkoa

minä en usko että täältä salista löytyy yhtään ryhmää joka ideologisilla perusteilla ajaa sellaisia säästöjä niitä jotka tämmöisen keskustelun kohteeksi tulevat vaan kyse on enempikin siitä että ollaan puun ja kuoren välissä ja silloin joudutaan sellaisiakin säästöjä tekemään mitä normaalitilanteessa kukaan ei edes ehdottaisi

arvoisa puhemies

kun olemme tässä valtiontalouden tilanteessa ja lähes puolet julkisesta taloudesta on kuntasektori niin väistämättä nämä valtiontalouden haasteet siirtyvät myöskin kuntasektorille

mutta erinomaista on se että nyt tätä kuntatalouden ohjausjärjestelmää ollaan jo luomassa ja ensimmäistä kertaa hallitus on tarttunut siihen asiaan että kuntien velvoitteita ja normeja lähdetään purkamaan ja yritetään sitä kautta löytää tasapainottavaa ratkaisua siihen kuntatalouteen

ja silloin jos niitä ruvetaan tuomitsemaan perustuslain vastaisina niin että ne keinot eivät ole käytettävissä niin poliittisen päätöksentekijän toimialuetta kyllä rajataan huomattavasti ja se saattaa pahimmillaan johtaa sitten kansakunnan kannalta todella huomattaviin ongelmiin

jos näin on niin se mitä valiokunta siinä sanoi oli se että pitää seurata sitä onko ylipäätään mahdollista että tässä kohderyhmässä saavutetaan samaa tasoa

toinen kohta joka myöskin valiokunnassa herätti paljon keskustelua mutta kirjattiin kompromissina lievemmin oli se mikä on ylen ja kaupallisen median välinen suhde

tästä käytiin varsin pitkää keskustelua ja siitä kuinka laaja tämä ylen tehtävä on

valiokunnassa oli vahvaa näkemystä sen puolesta että tämän ylen tehtävän täytyy olla laaja kuten on sanottu sekä valiokunnan mietinnössä että myöskin laissa mutta omana käsityksenäni voin kyllä ilmoittaa sen että en ole kyllä ainoa joka on sitä mieltä että myöskin tämän täydentävän ulottuvuuden pitäisi olla ensisijaisena kysymyksenä eikä pelkästään sen että katsotaan mahdollisimman laajaa tarjontaa ja pyritään nimenomaan kilpailemaan kaupallisen tarjonnan kanssa

se mikä opposition toiminnan tuloksena on ollut viesti on ollut se että silloin kun asiasta käydään valmistavaa keskustelua te poistutte paikalta

silloin kun asiasta tehdään mietintöä on yli kolme tuntia aikaa yhden asian käsittelyyn te pidätte niin pitkiä puheenvuoroja että asiaa ei saada käsiteltyä

se että haetaan hyväksyttävyyttä mahdollisimman isoilla katsojaluvuilla on ymmärrettävää mutta meidän pitää mielestäni ja puhun nyt vain omasta mielestäni katsoa myöskin hyvin voimakkaasti sitä mikä on se kokonaistarjonta joka on vapaasti valittavilla kanavilla saatavilla

olen käyttänyt esimerkkinä sitä ja käytän edelleen että mitä lisäarvoa saadaan sillä jos jääkiekon maailmanmestaruuskisat näkyisivät ylellä sen sijaan että ne näkyvät esimerkiksi mainostelevisiolla joka myy mainokset niille ja rahoittaa ne sillä kun taas yle rahoittaa ne verorahoilla

arvoisa puhemies

edustaja tölli syytti hyvin voimakkaasti kokoomusta

toivon että tätä ihan vakavasti mietitään myöskin hallintoneuvostotasolla mikä tämä kokonaisuus on ja tietysti sitten myöskin siinä suhteessa että tämä suomi ei pysty tarjoamaan hyvää mediatarjontaa jos meillä ei myöskään kaupallinen media pärjää tässä kilpailussa

haluaisin kysyä kun te olette hyvin avoimesti tätä mallianne esitelleet mitä tosiaan arvostan voisitteko kertoa monenko veroäyripennin kohdalta minä esimerkiksi sastamalan valtuustossa enää jos sinne tulen valituksi vielä seuraavan kerran päätän jos koko sote puoli on maakunnallinen

arvoisa puhemies

kuitenkin mitä sanotaan tästä selvitetään tilaajavastuun uudistamistarpeet tämän kohdan tunnen sieltä hyvin se henki siinä asiassa oli juuri sellainen että sellaisilla toimialoilla joilla ongelmat ovat kiistattomia ne tunnustetaan molemmin puolin työmarkkinapöytää ja kun on käytettävissä sellainen rekisteri josta tosiasiassa voi selvittää miten alihankkijaverkosto on toiminut ja pääurakoitsija voi selvittää että alihankkijat ovat asianmukaisesti asiansa hoitaneet niin silloin tällainen rekisteri voidaan laajentaa ja sitä se tarkoittaa että tilaajavastuun uudistamistarpeita voidaan selvittää

monissa kunnissa ei meillä lukiokoulutuskin menee yli kuntarajan

sen vuoksi näen kyllä tärkeänä sen että myöskin kaupalliselle medialle jää elintilaa tässä koska jos ajatellaan esimerkiksi uutistoimintaa niin on hyvin tärkeää että ylellä on siinä vahva rooli mutta on tärkeää että siellä on myöskin alueellisesti ja valtakunnallisesti ja paikallisesti toimijoita kaupallisen median toimijoita jotta meillä on tämä tasapaino tässä tiedonvälityksessä

olisi hyvä tietää kun sinne ehdokkaita hankkii tai harkitsee omaa asettumistaan

sen takiahan tähän lakiin on tullut myöskin tämä ennakkotarkastus hyvin voimakkaasti jotta voidaan arvioida jatkossa se että jos yle ottaa uuden palvelun käyttöön mikä sen vaikutus on koko toimialalle

se on ollut yksi aivan keskeinen uudistus tässä ja yksi keskeinen asia myöskin siinä että tämä sopu on voitu hyväksyä tästä koko paketista on se että tämän ennakkotarkastuksen roolia on voimakkaasti tässä vahvistettu

mitä sitten tulee esimerkiksi edustaja rajamäen esille ottamiin asioihin ja myöskin edustaja yrttiaho taisi puhua näistä olkiluotoon liittyvistä ongelmista se asia joka täällä ei vielä ole tullut esille mutta mikä on myöskin huomattava on se että hallitusohjelmaneuvotteluissa myöskin sovittiin että osana tätä harmaan talouden pakettia ulkomaalaistarkastajien määrä kaksinkertaistetaan

tästä me olemme varmaan kaiketi yksimielisiä koska tämä on tämän koko mankelin käynyt läpi perustuslakivaliokuntaa myöden

otan vielä

hallintoneuvostolla oleva sisävalo oli arvioidusta loppujen on kyllä ratkaiseva rooli arvioida sitten loppuviimeksi ennakkoarvioinnin jälkeen mikä toiminto on tarpeellista ottaa käyttöön mikä ei

tämä on todella merkittävä linjaus koska ne ovat kuitenkin niitä henkilöitä jotka aidosti pystyvät näihin ongelmiin tarttumaan

arvoisa puhemies

tähän keskusteluun tästä yritysten maksamasta maksusta

täällä on aiemmin puhuttu paljonkin siitä paljonko meillä on työsuojelutarkastajia

heitäkin tarvitaan mutta pääasiassa heillä on omat tehtävänsä ja näihin pahimpiin ongelmakohtiin ja tämän suorastaan rikollisen toiminnan kuriin saattamiseen tarvitaan kyllä näitä ulkomaalaistarkastajia ja poliiseja

kuten edustaja kataja on täällä sanonut tämä ei koske henkilöyhtiöitä mutta se koskee osakeyhtiöitä

onneksi se raja nyt on kohtuullisen korkealla mistä se ensimmäinen raha menee mutta monet pienet osakeyhtiöt ovat yksittäisen ihmisen omistamia ja silloin kyllä oikeasti voidaan käydä sitä keskustelua pitääkö sen takia että on yrittäjä maksaa ensin kansalaisena ja toisekseen yrittäjänä vero kun sen sijaan palkansaaja ei maksa tätä kaksinkertaista tienasi kuinka paljon hyvänsä

lisäksi aikuiskoulutustuen tasoa korotettaisiin

tämän kokonaisuudistuksen tavoitteena on parantaa työelämässä olevien ja työttömien koulutusetuuksia ja selkeyttää tukijärjestelmiä

se että tällä kertaa on päädytty tähän ratkaisuun mikä täällä on olemassa on ollut se yhteinen kompromissi mikä nyt on tehty

on hyvin tärkeää työntekijöille että he jatkossa saavat säännöllisesti ammatillista osaamistaan päivitettyä ja pystyvät siirtymään tehtävistä toisiin jopa useamman kerran työuransa aikana

mutta ei silti voi sanoa minun mielestäni niin että tämä nyt mikään kovin iloinen asia olisi jollekin pienyrittäjälle koska hän ikään kuin joutuu maksamaan sen tavallaan kahteen kertaan

eli siinä suhteessa asia on tällä kertaa käsitelty mutta en toki vastusta sitä jos tätä jossain vaiheessa lähdetään muuttamaan

en halua tätä keskustelua enää enempää pitkittää mutta ihan pari lausetta ja ajatusta vielä siitä kun täältä tuli mielenkiintoinen kommentti tässä edustaja heinäluoman puheenvuorossa siitä mikä on työväenpuolue

toisin kuin palkansaajille myöskin tämän uudistuksen jälkeen yrittäjille maksetaan aikuiskoulutustuki kaikissa tapauksissa jälkikäteen

jos tulot ylittävät säädetyn suojaosan tuki sovitellaan siten että ansiotulot pienentävät myönnettävää aikuiskoulutustukea asteittain

valiokunta pitää tärkeänä sitä että tästä uudistuksesta pystytään tiedottamaan hyvin koska se on kohtuullisen monimutkainen laskettava järjestelmä erityisesti tämä soviteltu osuus ja siltä osin tietysti saadaan enemmän tuloksia aikaan mitä useampi tämän lain tarkoituksen on ymmärtänyt ja pystyy omassa elämässään sitä hyödyntämään

arvoisa puhemies

kyseessä on hallituksen esitys laiksi yhteistoiminta asiamiehestä ja tämän viran perustamisesta

yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain ja muiden yksityissektoreiden työpaikkojen yhteistoimintaa ja henkilöstön osallistumisoikeuksia koskevien lakien noudattamisen valvontaa varten perustetaan työ ja elinkeinoministeriön yhteyteen uusi riippumaton erityisviranomainen yhteistoiminta asiamies

valiokunta keskusteli myöskin pysyvästi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien oikeudesta aikuiskoulutustukeen

esimerkiksi pysyvästi sokeille ja liikuntavammaisille myönnetään kansaneläkelain säännösten perusteella vammaisuuden perusteella pysyvä työkyvyttömyyseläke jota voidaan verrata vammaistukeen

tavoitteena on että yhteistoimintalakien valvontaa tehostamalla edistetään ja parannetaan työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa sekä henkilöstön osallistumisjärjestelmien toteutumista

valiokunta katsoi että mainittua eläkettä saavien palkansaajien tulee olla aikuiskoulutuksen myöntämisen suhteen yhdenvertaisessa asemassa vammattomien palkansaajien ja vammaistukea saavien palkansaajien kanssa ja valiokunta pitää siis tärkeänä että heidän mahdollisuutensa saada tätä tukea selvitetään

valiokunta nimenomaan korostaa sitä että lainsäädännöllä ei yksin pystytä luomaan toimivaa vuorovaikutusta työpaikoilla ja takaamaan henkilöstön osallistumisjärjestelmien toimivuutta vaan sen takia tässä yhteistoiminta asiamiehen tehtävässä nimenomaan korostuu yrityksille ja työntekijöille suunnattu ennakoiva neuvonta ja ohjeistaminen

sen lisäksi valiokunta keskusteli myöskin määräaikaisessa työsuhteessa olevien mahdollisuudesta hyödyntää aikuiskoulutustukea

näyttää siltä että olemme jo hyvin paljon lähempänä ja pyydän anteeksi sitä etten tosiaan tätä alkuperäistä puheenvuoroa kokonaisuutena kuullut

yksityiskohtaisissa perusteluissa on yksi varsin tekninen ja hieman lakiesitystä selventävä muutos ja tämäkin valiokunnan mietintö on yksimielinen

valiokunta keskusteli tämän asian käsittelyn yhteydessä myös siitä tulisiko tämän yhteistoiminta asiamiehen tehtäviä laajentaa myös julkiselle sektorille koska nyt käsittelyssä oleva hallituksen esitys kohdistuu ainoastaan yksityiseen sektoriin

valiokunnassa siellä kyllä myönnetään se että on huono asia jos yle on jossakin katsojaryhmässä varsin pienellä määrällä edustettuna

mutta se mitä tässä mietinnössä haluttiin sanoa ja korostan että se on yksimielinen oli se että me emme uskoneet tai sanotaan että ainakin vahvasti epäilemme että tässä kohderyhmässä ylipäätään ylellä on mahdollisuutta saavuttaa samaa määrää katsojia tai edes lähes samaa määrää katsojia eikä ole välttämättä edes kyse siitä että kaupallinen media vie ne vaan todennäköisesti siinä on kansainvälinen media joka vie sitten merkittävän osan siitä sosiaalinen media ja muu

tämän asian osalta valiokunta sai selvityksen siitä että parasta aikaa julkisella puolella on menossa uudistustyö jossa myöskin tämä asia tulee esille

valiokunta pitää julkisen sektorin yhteistoimintalakien valvontajärjestelmän selkiyttämistä erittäin tärkeänä ja osaltaan kiirehtii valvontaa koskevien säädösten valmistelua

valmistelun yhteydessä tulee selvittää voisiko nyt käsiteltävänä olevalla lailla perustettava yhteistoiminta asiamies valvoa myös julkisen sektorin yhteistoiminnan toteutumista

elikkä se käyttäjätapa siinä kohderyhmässä on niin erilainen että sen takia ajateltiin että on hyvä seurata onko perusteltua maksua ei taulu on perusteltua että kohdennus on näin voimakas saadaanko sillä niitä hyötyjä mitä tavoitellaan

arvoisa puhemies

alkuperäisessä hallituksen esityksessä oli vain todettu että yhteistoiminta asiamiehellä on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada työnantajalta valvonnan toteuttamiseksi ja valvonnan edellyttämässä laajuudessa lakien noudattamisen valvontaa varten tarpeelliset tiedot ja asiakirjat mutta näitä tietoja ei oltu lueteltu tai yksilöity

koska paitsi että tällainen luettelointi tai yksilöiminen olisi hankalaa se ei ehkä olisi myöskään tämän tehtävän hyvän suorittamisen kannalta järkevää koska välttämättä kaikkia niitä tietoja ei voida etukäteen tietää mitä on tarpeen saada niin valiokunta noudatti tässä aikaisempaa perustuslakivaliokunnan tulkintaa siinä että lakiin kirjattiin niin että yhteistoiminta asiamiehellä on oikeus saada työnantajalta valvontaa varten välttämättömät tiedot ja tämä sana välttämättömät lisättiin tänne pykälään

jotta meillä pystytään kannattavaa metsäntuotantoa jatkossakin tekemään ja jotta pystyvät sitten myös metsätalousyrittäjät oman leipänsä siinä ottamaan tätä verotusta pitäisi pystyä oikeudenmukaistamaan ja tasapuolistamaan sillä tavalla että kuilu ei olisi niin suuri pääomatulojen ja ansiotulojen välillä tässä asiassa

arvoisa puhemies

tämä saa varmasti asianmukaisen käsittelyn valiokunnassa ja näihin seikkoihin toivon mukaan tullaan ottamaan parhaalla mahdollisella tavalla huomiota

toki sen olisi voinut nopeamminkin tuoda siinä tietysti terveisiä vähän myöskin maahanmuuttoministerin suuntaan

metsätalous on kuitenkin niitä meidän voimavarojamme meidän kestäviä luonnonvarojamme joita hyödyntämällä voidaan osaltaan tämäkin maa saada nousuun

arvoisa puhemies

osaltaan hallintovaliokunnan määrittelemä linja vaikuttaa todennäköisesti siihen että tämä liike eun sisällä turvapaikanhaku toiseen eu maahan joka missään muotoa ei ole järkevä ratkaisu saadaan loppumaan

erityisesti sosialidemokraateille ja muillekin jotka tätä yhtiöittämistä ovat täällä keskustelussa pitäneet yllä minä suosittelisin että pyytäisitte eduskuntaryhmäänne kuultavaksi rauno ihalaisen pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtajan

sen tavoitteena ei ollut yksityistää sen tavoitteena oli nimenomaan se että pirkanmaalla toimivat kolme sairaalaa tai jos hatanpääkin lasketaan neljä sairaalaa yhdessä tuottavat tehokkaasti julkisen sektorin tarjoamia palveluita niin että ne pärjäävät kilpailussa

itse näen kaikkein suurimpana asiana tässä sen että en ole vielä tavannut yhtään suomalaista joka olisi sitä mieltä että tämän tyyppinen turvapaikanhaku mitä on tavattu romaniasta ja bulgariasta suomeen olisi järkevää

arvoisa puhemies

palaan vielä tähän tuottavuushyppyyn

tämä oli lähtökohta ja tältä pohjalta itse asiassa on pitkälti muotoutunut se mikä nyt täällä sipilän hallituksen esityksenä on keskustelussa ollut

se on heijastunut negatiivisesti maahanmuuttajiin se on heijastunut negatiivisesti niihin turvapaikanhakijoihin joilla on aito syy hakea turvapaikkaa ja jotka sen myöskin saavat